kun nämä suomalaiset toimijat etabloituvat maailmalle ne tänään kykenevät hankkimaan alihankkijansa sieltä mihinkä tuotantonsa sijoittavat eivätkä nämä suomalaiset enää pysy siinä mitassa mukana niin kuin joitakin vuosia sitten

mikä ratkaisu aikanaan on se jätetään ilman muuta sitten seuraavalle eduskunnalle

sen edellytyksistä pidetään huolta mutta ei vanhanaikaisella tavalla että sinun kotipihallesi voi tulla kuka tahansa kaivelemaan eikä tarvitse edes ilmoittaa sille maanomistajalle

tämä logiikka läheltä löytyy nyt kilpailukykyisiä iskee ennen kaikkea metallituote ja konepajateollisuuteen joka on yksi esimerkki toimialoista joilla edelleenkin vaikka nuo yleiset kasvulukemat ovat aika hyviä koetaan aivan erityisiä ongelmia tälläkin hetkellä

jäi jatketaan jopa

sitten vielä sanon kuitenkin asiasta jota en aikaisemmin kerinnyt sanoa ehkä sen verran kun puhuin tästä suhdannetilanteesta ja näistä rakenteellisista kohennustarpeista

junassa kouluissa totuuttaan sudesta minun saamani tieto siitä on toisenlainen piti vain tämä kyseinen järjestö oli sami ja kaikki näet tutkia sitten toimintansa valtion

kysymys tällä alalla ei ole jostakin kapeasta sektorista vaan kauttaaltaan nämä toimialat ovat tämäntapaisten ongelmien kanssa tekemisissä

nyt täytyy kyllä tästä pöntöstä sanoa että toinen puhuja toisesta pöntöstä elikkä piispa kirkossa puhuessaan tästä asiasta ei ollut nyt ihan ajan tasalla siitä mitä menettelyä tällä hetkellä jo noudatetaan

mitä varten pyytämiä avustuksia käytetään tasapuolisesti ja varsinkin sen että leena ympäristöministeriön tarkottaa petopuolella ihmisten silmissä aina petojensuojelua muttei ihmisten eikä

silloin tarvittiin sellaisia toimia joissa akuutisti tapahtunut pudotus akuutisti syntynyt syvä kuoppa täytettiin ja siihen oli edellytyksiä koska oli hoidettu taloutta hyvin

jos on joku valtaaja joka pyrkii tekemään valtauksen ei se pääse enää tulemaan toisen takapihalle noin vaan

mitään vaaroja ja toimenpiteitä ei ministeriö on aikanaan soittaa

mutta tästä eteenpäin kuitenkin suomen talouden osalta ollaan ei tällaisten syvien kuoppien edessä vaan tällaisen pitkätähtäyksellisen rakenteellisen en nyt sanoisi stagnaation mutta kuitenkin tämmöisen erittäin hitaan kasvun kanssa tekemisissä ellei voida kääntää tilannetta paremmalle tolalle

siinä tarvitaan ympäristöviranomaisen lausunto siinä tarvitaan asianomaisen maanomistajan ja muiden intresanttien näkemys ennen kuin voidaan ajatella voitaisiinko valtauspäätös tehdä vai ei

että yhä mieltä että keskustelu raottuisi ja pääsimme yhteisymmärrykselle pienen taas

arvoisa puhemies

jo tällä hetkellä aivan ylivoimainen osuus meidän investointi ja kehittämisrahoituksesta menee koneitten ja laitteitten ja pieneltä osalta tällaisen muun toimintaympäristön tukemiseen ja niin poispäin

tarkoitus on löytää nyt niitä ratkaisuja joilla ylimenokausi kyettäisiin rakentamaan sille mainiolle osaamiselle mitä suomessa tällä toimialalla on

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

mieluusti tähän muun muassa hitaan rakennemuutoksen kysymykseen palaan sitten hivenen myöhemmin

kun näkymät kuitenkin eivät vain nyt stxn ja venäläisten yhteistyön seurauksena vaan eräiden tässä nyt tarkemmin kertomattomien muidenkin seikkojen seurauksena hivenen pitemmällä tähtäimellä ovat todella hyvät on erittäin tärkeää kyetä luomaan tälle sektorille selviytymisen edellytykset

silloin kun sitä käännetään paremmalle tolalle pitää pystyä paljon parempaan työurien pidentämisessä paljon parempaan työurien pidentämisessä koska ne ratkaisut mitkä nyt on tehty tarkoittavat sitä että työpanoksen määrä vähenee siis hurjalla määrällä miljoonia tunteja vuodessa

nyt edustaja kari tässä otetaan käyttöön tämmöinen toimintaympäristötuki

senkin merkitys laajenee

kuinka paljon radikaalisti tärkeämpi on tämä kasvava toimintaympäristötuki kuin ne toimitilat mitä se yritys tarvitsee

eri rakennemuutostoimin hallitus pyrkii myöskin tässä saamaan kohennusta aikaiseksi

osassa suomea tilanne nyt vaan on se että jos sinne halutaan yrityksiä saada kyllä siellä vähän odotetaan että kunnalla tai kunnan tosiasiallisesti omistamalla elinkeinoyhtiöllä on tarjottavissa sellaista toimitilaa johonka yritys voi sijoittua

arvoisa puhemies

talouden kasvu tai kansantalouden muutos suuntaan tai toiseen on työn tuottavuuden muutos kertaa työpanoksen muutos

uuden kasvun näkymiä todellakin kaikkien tietämällä tavalla varjostavat tällä hetkellä euromaiden eräiden sellaisten euromaiden ja niissä olevien pankkien rahalaitosten rahoitusinstituutioiden suuret ongelmat

monesti sinne tulevat yritykset edustaja kari katsokaahan eivät ole ihan tuolla muualla suomessa korkeammalla suomessa niin kuin lahdessa omilta pääomiltaan tai taseiltaan niin vahvoja nimenomaan taseiltaan niin vahvoja että ne pystyisivät itse siihen toimitilaan investoimaan

se ei kuitenkaan tämän tuottavuuden parantamisen kannalta niin hirveän radikaali sen merkitys ole tilanteessa jossa samaan aikaan vedetään kuitenkin t k rahaa noin sata miljoonaa euroa vuositasolla alas

jokainen tietää mitä eurossa tällä hetkellä tapahtuu koko eurolle ja monille euromaille ei vain yhdelle eikä kahdelle vaan aika monille

arvoisa herra puhemies

mummo samalla teollisuus on jo paljon panostuksia ympäristönsuojeluun käy kysyisin ministeriltä kantaa siihen otetaanko tätä ylipäätään huomioon millään lailla kansainvälisissä ympyröissä koska intia kiina venäjä ja kun saa näiden maiden saaminen mukaan näihin talkoisiin on ensiarvoisen tärkeä

siitä että saadaan kasvua aikaiseksi ja jotta sitä saadaan jotta raha saadaan se tarkoittaa sitä että kun täällä äsken kuulin edustaja heinosen kysyvän perussuomalaisten edustajako mahtoi olla keneltä edustaja heinonen kysyi mistä otetaan niin minä sanon ainakin oman käsitykseni että nimenomaan tässä tilanteessa pitää siitä kulutuksesta ottaa tarpeettomasta kulutuksesta joka monta kertaa on tuontitavaraa tänne siitä leikata rohkeasti ja käyttää näitä varoja investointeihin koska nyt tarvitaan myöskin investointia investointia tulevaisuuteen investointia niihin toimialoihin ja siihen yrittäjyyteen jolla suomi voi nousta tästä tilanteesta siis erittäin hitaan kasvun tilanteesta

mies ei herra ministeri kyseisenä valse kävi kovia neuvotteluja on kuinka tiheästi ja korjasi käytti keskustella itämeren maitten korkeat puut on vaikka rikkidirektiivistä tai välimeren maitten kanssa samasta asiasta

ei kaikki eurossa sitten kuitenkaan niiden pelisääntöjen suhteen mitkä luotiin ollut niin kuin toivottiin ja uskottiin

samalla kysyisin syöttää millä tavalla puolan kanssa käydään neuvonpitoa ihan yksinkertaisista vaikkapa puomikaluston aikaansaamisesta al galleri itämerelle niin että se todella toimisi jos sattuisi jotain ja kolmanneksi kuinka mikä heillä on puolen prosentin

ja kun ei ollut syntyi niitä pesäkkeitä joissa nyt nuo paiseet ovat paljastuneet ja aiheuttaneet niitä ongelmia että eurossa tällä hetkellä on ongelmia ja sen ulkopuolella tällä hetkellä menee paljon paremmin

jos me juutumme tähän erittäin hitaan kasvun tilanteeseen niin kyllä käy niin että joudutaan jatkossakin näitä leikkauksia tekemään ja veroja korottamaan jnp

se mitä valtiovarainministeriö väläytti on kerta kaikkiaan sellainen tulevaisuudenkuva joka hyvissä ajoin ja ohjelmallisesti ja suunnitelmallisesti eri osapuolien täytyy kyetä siirtämään syrjään ja sen tilalle rakentaa sellainen pitkäkestoinen kasvun ohjelma joka uskottavalla tavalla luo edellytykset julkisen talouden tasapainottamiseen mutta samaan aikaan uskottavalla tavalla kykenee irrottamaan niitä voimavaroja joita uuden kasvun aikaansaaminen kansantaloudessa välttämättä edellyttää

arvoisa puhemies

arvostamani jaoston puheenjohtaja väätäinen käytti hyvän esittelypuheenvuoron mutta yhdestä ainoasta asiasta ennen hänen kanssaan eri mieltä nimittäin siitä että mainostavat ministeriä ympäristöministeri esitystä ei missään nimessä vaan päinvastoin ympäristönsuojelu on saatava läpileikkaavana kaikkiin toimialoihin mukaan kaikkiin toimiin

me teimme erittäin radikaalin verouudistuksen euroopan radikaaleimpia kenties maailmankin radikaaleimpia verouudistuksia mikä johti siihen että yritysten maksamat verot lähtivät valtavaan kasvuun samalla kun yritysten investoinnit lähtivät erittäin reippaaseen kasvuun

sen lisäksi me panostimme erittäin rajusti nimenomaan innovaatioihin tutkimus ja kehittämishankkeisiin osaamiseen ja sitä kautta sen työn tuottavuuteen kaikkiin näihin

a ympäristöministeriön budjetti on todellakin kaikista pienin budjetti ja lisäykset luonnonsuojeluun ovat todella pieniä mutta sitäkin tärkeämpiä ja arvokkaita kuin seeki on kiinnittänyt huomiota siihen että suomi käyttää länsimaista äärimmäisen vähän luonnonsuojeluun ja siksi olen iloinen että jaostossa löytyi lisärahaa itämeren sue

no tarvitaankin valtioiden välisen osaamis ja pelin niitä tarvitaan innovaatioihin sen osaamispotentiaalin muuttamiseksi suomessa tuotettaviksi tuotteiksi

arvoisa puhemies

silloin ero nykyiseen oli tietysti se että työpanoksen määrä oli kasvussa normaalisti kasvussa joka auttoi merkittävästi asiaa jota nyt ei ole tällä hetkellä olemassa

kuoppa täällä puhui suomessa tuottamiseksi ja jalostamiseksi ja näitä kasvun edellytyksiä tarvitaan myöskin semmoisten pitkäkestoisten investointien luomiseksi ja aikaansaamiseksi mitä tuo pitkäkestoinen kasvun strategia ja ohjelma välttämättä tarvitsee

itse asiassa kun työpanoksen kasvua ei ole olemassa niin näitten muitten talouden kasvun tekijöihin pitää saada entistä enemmän valttia ja voimaa

kysymys velkakriisiin ajautuneen portugalin auttamisesta nousi eduskuntavaalien keskiöön

arvoisa puhemies

jo vuosi sitten me olimme täällä pelastamassa kreikkaa pahimmasta

yksityisteitten valtionavut kutakuinkin kokonaan pois alemmasta tieverkosta siis perustienpidosta erittäin merkittävät leikkaukset vastoin selontekoa ja sitten historiallisen suuret panostukset nimenomaan pääkaupunkiseudun suuriin liikennehankkeisiin arvoisa ministeri se on teidän linjavalintanne

sen jälkeen viime kesänä rakensimme vastaaviin tilanteisiin varautumiseksi tämän euroopan rahoitusvakausvälineen elikkä ervvn

ovat erinomaisia hyviä erityisesti vesiensuojeluun itämeren suojeluun kohdistetut lisämäärärahat kuitenkin ilmastopolitiikka myöskin itämeren suojelun kannalta ensiarvoisen tärkeää se nähdään nytkin kun elämme tuolla ulkona poikkeuksellisessa syksyssä juuri elsan

pelkästään näiden runsaiden sateiden myötä ravinteita valuu itämereen valtavia määriä eli tekee tyhjäksi tavallaanpallista työtä mitä tekee tämä vaatii paljon kansainvälistä työtä tukeilmastopolitiikan rintamalla mutta tietenkin itämeren vesiensuojelussa ja sielua ehdottomasti saatava tiukemmin venäjä ja massa puola mukaan mutta vielä uusi ministeri sanoi että olisin ilmastolaki ratkaisee ongelmia

kaikki tiedämme että irlanti ajautui jo aikoja sitten vaikeuksiin joutui pyytämään lainoitusta ervvltä ja juuri suomen vaalien alla portugali joutui nöyrtymään avunpyyntöön

eihän portugali millään olisi halunnut ottaa vastaan lainaa ervvltä koska se tietää että kun se joutuu lainaa ottamaan ervvltä me sanelemme silloin portugalin politiikan talouspolitiikan monien vuosien ajaksi

no hyvä niin

johdonmukaista mielestäni oli ennen vaaleja ja niiden jälkeenkin että mikäli portugalin lainapaketille voitaisiin nyt rakentaa tiukat ehdot tiukka selviytymisohjelma niin jo vuosi sitten juuri tähän tarkoitukseen rakennettua väliaikaista kriisirahastoa myös käytettäisiin sitten siihen tarkoitukseen autettaisiin sillä maata joka joutuu ja on joutunut vaikeuksiin joka tekee vahvan selviytymisohjelman

edustaja

puhtaan luonnon merkityksen oikeastaan ymmärtää vastasi jonkun aikaa olla ongelmia itämeren suojelusta on keskusteltu vuosikausia ja tehty paljon mittavia töitä jotta itämeren tilanne korjaantuisi etuutena on talvivaaran kaivosalue tuonne uusia haasteita ja ympäristönsuojelun ja kysyä ministeriltä onko nämä nykyisin olemassa olevat toimet todella riittäviä näiden kahden altistaa keskeisenä keskustelunaiheen korjaamiseksi ja mitään muuta vielä tarvittaisiin että talvivaaran kaivosalue on varmaan siellä joka tuo tullessaan monia haasteita soitettiin mittava merkityksellinen työllistäjä alueella siinä myös hyvinkääkin mutta se taas luonnonsoijan näkökulmasta näyttää siltä että paljon kuormitusta on tulossa eteni kenone toimenpiteet millä me oikeasti selvittäisi näistä uhkista kaivosalueitten osalta mutta myöskin itämeren

arvoisa puhemies

koska täällä useammassa puheenvuorossa on tullut esille myöskin tässä ed

arvoisa puhemies

se on vaan niin että taitaa olla aika selkeästi todistettu asia se että samassa valuuttaunionissa vuodesta toiseen eläminen sellaisten maiden eläminen joidenka talouden rakenteet talouden tuottavuus tai vientienemmyys tai alijäämäisyys tai ylijäämäisyys jos kaikilla näillä mittareilla mitaten samassa valuuttaunionissa olevat maat ovat ihan eri tilanteessa tällaisen valuuttaunionin selviytyminen on hirveän vaikea asia niin kauan kuin tällä valuuttaunionilla ei ole myöskään yhteistä finanssipolitiikkaa

vaikka nyt nuo ehdot portugalille eivät totisesti ole kovin tiukat kyllä kuitenkin nyt neuvoteltu paketti on parempi kuin portugalin jättäminen oman onnensa nojaan

mitä takinkääntöihin tulee niin voi sanoa että timo soini ja soinin puolue ansaitsevat kyllä tässä asiassa tunnustuksen

te ette ole kääntäneet takkia minnekään suuntaan vaikka itse asiassa olette oman populisminne vankeja ja olette itse asiassa mielestäni selvästi väärässä

asia

arvoisa puhemies tässä edellinen puhuja ottikin joisin tämän tärkeän asia josta myös minä haluan kysyä eli kaivosteollisuuden ja muiden elinkeino ja ympäristösuojelun yhteensovittaminen on todella

on hirveän helppo sanoa sille mummolle taikka papalle taikka lapsiperheelle tai kylätien päässä olevalle että voi voi kyllähän tähän nyt sitä rahaa tarvitaan ja että nyt sitä syydetään tuonne portugaliin tai jonnekin muualle

jos on yhteinen finanssipolitiikka niin silloin pystyy tällainen yhteinen valtio tai liittovaltio huolehtimaan siitä että ei tapahdu tällaisia karkaamisia mitä finanssipolitiikassa pääsi kreikan kohdalla tapahtumaan ja eräiden muidenkin maiden kohdalla

mitä muutoin tulee siihen että koko vihreä eduskuntaryhmä ilmoittaa olevansa eri mieltä jostakin asiasta jonka tämä strategia pitää sisällään niin haluan vaan tähän sanoa että tämä nyt on tämä tapa toimia

esimeriksi nyt tuolla kaivostoiminnan puitteissa esiintulleiden asioiden ja tietojen perusteella varmasti on tehty virheitä ja näistähän on kuiri kannettava vastuu mutta myöskin otettava

teidän ei tarvitse kääntää sen mitalin toista puolta ja katsoa sitä ja kertoa mitä se merkitsisi jos tämä euro ongelma entisestään kärjistyisi

mutta niin kauan kuin ei ole yhteistä finanssipolitiikkaa ja toivottavasti sitä nyt ei tulekaan kyllä on äärettömän vaikea saada tällaista valuutta aluetta ihan toimivaksi

kaivosteollisuuden osalta ympäristöasioiden huomioimista ja kehittämistä tulikin tulisikin yhtenäistää mutta huomioida myös lapissa

minusta muut hallituspuolueet ovat olleet aika suopeita siihen että me olemme antaneet vihreitten olla mukana vaikuttamassa muilta osin tämän strategian sisältöön ja sitten myös niiltä osin mikä koskee ydinvoimaa mutta silti kuitenkin antaneet heille mahdollisuuden sanoa että joo joo me olemme olleet mukana rakentamassa tätä mutta me sanoudumme itse irti siitä minkä tämä muu joukko on yhteisesti rakentanut

me kuitenkin lähdemme keskustassa siitä että me katsomme totuutta silmiin ja kerromme niin kuin asiat ovat ja tästä syystä olemme tällä kannalla minkä äsken kuvasin olleet ennen vaaleja ja olemme nyt vaalien jälkeenkin

mitä vielä tulee nyt sitten siihen mikä siinä keskustan kannassa sitten niin kuin täällä väitetään on muuttunut sitten viime vaalikauden

minä palautan vielä mieleen että ennen viime vaalikaudella tehtyä kreikka ratkaisua silloinen hallitus teki päätöksen mennä auttamaan islantia ja mennä auttamaan latviaa

itse näen että näitä asioita pitäisi pystyä yhteensovittaa eikä vastakkainasettelulla ja haluaisi nyt ministeriöltä myös kysyä sitä että miten te näette mitä

voi sanoa selvään että kyllä on tämä sdpn kannanottojen muutos portugalin tukipaketissa surkea esimerkki äänestäjien todella huonosta kuluttajansuojasta

nämä maat olivat ajautuneet suuriin vaikeuksiin ja suomi antoi suoraa rahaa satoja miljoonia euroja näille pienille maille ja sen takia nimenomaan että niillä toimilla haluttiin varmistaa se että erilaiset ikävät aallot eivät lähde liikkeelle ja että maat pääsevät pahimmasta

asia

kun portugali sitten ilmestyi luukulle juuri vaalien alla jokaiselle suomalaiselle kävi selväksi että sdp vastustaa maan rahoitusta

tulokset tutkimuksesta ristiriita sinänsä hyödyt on kyse ja lasia samaan aikaan tarvitessaan niin joo ja tervaa vastaanottokykyä ja siitä saa valio

samalla tavalla toisen historian taustasta sitten kreikka tuli samaan tilanteeseen ja myöskin kreikan kohdalla haluttiin menetellä samalla tavalla

nyt sdp hyväksyy sekä tämän väliaikaisen kriisirahaston että vastustamansa portugali paketin ja hyvä on että hyväksyy

tai hyydy vaikka se miten satamien ja työ tuo vasta

myönnettiin tukea suoraa lainamuotoista avustusta niin kuin kaikki muutkin maat tekivät pantiin tiukat ehdot että maa teidän täytyy täyttää nämä ja nämä ehdot teidän täytyy kreikkalaisten saada oma taloutenne oikenemaan näihin ja näihin lukemiin

mutta se kuluttajansuoja

arvoisa puhemies

älkää yrittäkö selittää sdpn edustajat äänestäjille että ervv siis väliaikainen kriisirahasto olisi tässä suomen vaalien tuoksinassa jotenkin muuttunut yhtään kirjainta ei siitä ole muutettu ja että portugali pakettiin sisältyisi ensimmäistäkään mainittavaa sijoittajan vastuun tiukentumista

se iso kysymys on nyt se että suomen reaalinen kilpailukyky on heikentynyt ja heikentyy kaiken aikaa ja yksikkötyökustannukset nousevat myös se on yksi osa reaalista kilpailukykyä muita meidän tärkeimpiä kilpailijamaitamme nopeammin

tulee paranemaan

ja satamien lisäksi viola ruoppauksia ja ruoppaus massojen läjitykseen mereen ei auta siinä on olemassa kriteerit niin voi laittaa riittää ja on olemassa tapahtumiin missä kalojen

tämä oli ehto tälle kaikelle mutta näitä ehtoja kreikka ei ole pystynyt täyttämään

tässä tilanteessa suomi tarvitsisi nyt suuret investoinnit tulevaisuuden menestysperustansa vahvistamiseen sellaiset tulevaisuusinvestoinnit joilla kun nousua tulee suomi on siinä nousussa vahvasti mukana